täytyy muistaa että säilytetään se balanssi siinä että ei liiaksi tällä byrokratialla myöskään vaikeuteta näiden rehellisten toimijoiden toimintaa

minä olisin halunnut keskustella ja avata keskustelua siitä voidaanko esimerkiksi erikoissairaanhoito pistää valtion vastuulle niin että valtio sen kustantaa ja tuottaa

jos tällä kaatumisella tarkoitetaan eroa eurosta niin kysymys oikeasti kuuluisi esittää niin että mitä se suomalaisille maksaa kun espanja kaatuu tai kun kreikka kaatuu

mutta tämän laajentaminen muille toimialoille voi olla hyvin haasteellista edustaja mustajärvi täällä toi ravintola alan esille ja joku taisi puhua jopa marjatiloista

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri te sanoitte puheessanne näin puhutte tämän tuen vastikkeellisuudesta

suomi on itsenäisenä valtiona pystynyt aina rakentamaan rauhaa viittaan nyt etykiin ja kekkoseen ja nyt näyttää se tilanne siltä että me vetäydymme eun selän taakse

alkoholilaissa on määrätty ainoastaan kuitinantovelvollisuus mutta ei kassakonetta ja käytännössä se tarkoittaa silloin että sitä kuittiakaan ei ravintolassa anneta

suomalais venäläisen kauppakamarin mukaan venäjällä valmistellaan jo lakia joka mahdollistaisi usan ja eurooppalaisten yhtiöiden omaisuuden osakkeiden ja tilien takavarikoinnin

nämä ovat kaikki semmoisia pieniä keinoja joita voitaisiin käyttää harmaan talouden torjunnassa jos haluttaisiin ja pienellä vaivalla tämäntyyppiset asiat

keskustelu yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön

oliko eu huippukokouksessa puhetta siitä että jos venäjällä toimivat yritykset takavarikoidaan jääkö tämä yrityksen omiksi tappioiksi korvataanko sitä vastatakavarikoinnilla vai mikä tämä menettely tämmöisessä tapauksessa voisi olla

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely saataisiin korjattua

tämä raamiratkaisu on erittäin hyvä tässä taloudellisessa tilanteessa erityisesti senkin takia että siinä ovat mukana akt ja ahtaajat jotka ovat ihan selkeästi kyllä tämän maan lakkoherkin liitto

valtion toimenpiteet sopimuksen saamiseksi ovat varmastikin olleet välttämättömiä mutta kuitenkin kielivät siitä ketkä ovat pöydässä olleet sopimassa

edustaja kiuru käytti tämän vastauspuheenvuoronsa mutta uskon että tämän lyhyen jämäkän oman puheenvuoroni jälkeen edustaja kiuru olisi varmasti halunnut käyttää sen vastauspuheenvuoron koska keskityn tässä puheessa aika pitkälle nimenomaan edustaja kiuruun

tämä nyt menee vähän toistoksi täällä on östman ottanut esille tämän asian myös lehti ja kiviranta

kun näihin valtion toimenpiteisiin osana on kuulunut tämän yhteisöveron lasku se on osa näitä edistämistoimenpiteitä mutta sen ulkopuolelle jäävät ne yrittäjät jotka eivät ole tämän yhteisöveron piirissä

tässä nyt taisi olla edustaja andersson joka moitti siitä että perussuomalaiset eivät halua korottaa veroja ja kokonaisveroastetta emme ole nostamassa

nyt kun tämän raamiratkaisun puolesta liputtavat työnantajat ja työntekijätkin ja ilmeisesti näyttäisi siltä että tämä tulisi jatkossa olemaan se malli miten neuvotellaan niin kyllä sinne neuvottelupöytään pitäisi varata paikka myöskin sitten suomen yrittäjille ja suomen pienyrittäjille

tässä edustaja lehti otti jälleen kerran tärkeän asian esille tämän ensimmäisen työntekijän palkkaamisen

tämä asetelma tässä keskustelussa on perussuomalaiset ja muutama fiksu vasemmiston edustaja vastaan muut

tämä on ollut aikoinaan tuporatkaisujenkin kanssa esillä ja sitä on kysytty muun muassa tänä syksynä myöskin pääministeriltä ja pääministerin vastaus siihen oli että suomessa on sopimisen vapaus

ihmettelen

mutta kun edustaja kiuru omassa puheenvuorossaan maalaili mielikuvia ministeri stubbista kuinka hänen kaulassaan roikkuu jotain lappuja ja mielenosoittajat

näin toki on mutta mielestäni vapautta ei ole se että yksi merkittävä etujärjestö joutuu kantamaan neuvottelujen seuraukset mutta ei voi itse istua siellä neuvottelupöydässä

kun näitä alarajoja nostetaan ylöspäin silloin saadaan yritykselle sitä käyttöpääomaa myöskin tätä kautta tämän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

sanoitte että ministeri stubb joutui kohtaamaan mielenosoittajia ja kerroitte sitten omista peloistanne ja tieteentekijöiden liiton voimakkaista kannanotoista ja puhuitte sivistysvaliokunnan jäsenenä saaneenne tieteentekijöiden liitolta informaatiota puhuitte mersu jonoista ja näinpäin pois

kilpailuviraston ja kuluttajaviraston yhteen laittamisen ja kuluttaja asiamiehen aseman riippumattomuuden ja toimintaedellytysten kuinka ne sitten toteutuvat tässä yhdistämisessä täytyy olla seurannassa

maalailitte tällaisen kuvan mutta unohditte kyllä oikeastaan sen että te olitte hallituksessa viime kaudella ja olitte linjaamassa myöskin tälle hallituskaudelle asioita

edustaja töllille täytyy kyllä sanoa että näyttää siltä että tällä perustuslain muutoksella tehdään kuitenkin päivänpolitiikkaa niin presidentin valtaoikeuksien osalta kuin myöskin eu politiikassa

kyselitte myöskin että missä on työministeri lindström koska kysymys on tutkimuksesta ja innovaatiopolitiikasta näin muistaakseni sanoitte

mikäli tämä järjestely aiheuttaa lähinnä nyt tulee ensimmäisenä mieleen kyllä kuluttajavirasto toiminnan vaikeutumista tai aiheuttaa jotain sen tyyppistä tarkastelua niihin toimintatapoihin mitkä tässä nyt alussa lähtevät menemään tai sitten jopa semmoista tarvetta ilmenee joko kuluttaja asiamiehen osalta tai jommankumman viraston osalta että täytyy purkaa sitten tämä järjestely ja palauttaa virastot itsenäiseksi jos tämmöinen tilanne todetaan niin siinä täytyy olla sitten myöskin valmiutta tehdä se päätös

näitä asioita kokonaisuutena kun katsoo

aiemmin tänään puhuin siitä tutkimuksesta ja valitettavasti väärällä tiedolla sitten leimasin edustaja gustafssonin tämän työryhmän puheenjohtajaksi

kiitos siitä että olette sallinut pienen debatin aina tässä koska edellisen puhujan puheenvuoroon on ollut monta kertaa kommentoitavaa

tämä puheenvuoro oikeastaan oli pyydetty edustaja östmanin vuoksi ja kun puhuttiin yhteisöveron laskusta niin kyllä tunnustan että olen sen kannalla

siinä työryhmässä olitte te silloinen ministeri kiuru mukana siellä oli sosialidemokraateista myös antti rinne ja te allekirjoititte tämän työryhmän tuloksen

eli käytännössä siis täysin mahdottomia juttuja toteuttaa ja tämä on kuitenkin eu lainsäädäntöä jonka me viemme sitten kiltisti kansalliseen lainsäädäntöön mukaan

mutta tämä virastojen yhdistäminen myöskin perussuomalaisten osalta näillä perusteilla oli

mutta täytyy muistaa kuitenkin se että se ei velvoita välttämättä yrityksiä sitten investoimaan ja työllistämään vaan me voimme vain sitä toivoa ja se on myöskin yhtiöiltä tämmöinen moraalinen velvoite sitten näin toimia mutta se on kuitenkin loppupelissä toive

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietintä mukaisena laki ihan hyväksyttävissä

enempää nyt tähän puuttumatta ohjeistuksena tämän asian jatkokäsittelyyn tahtoisin että tätä asiaa ajatellaan siltä pohjalta että suomen itsenäisyys on turvattava myös rauhan aikana

ja sitten kun lätkäistään sille teollisuudenalalle tai energiantuotantoalalle joka toimii päästöttömästi tämmöinen vero pelkästään sillä perusteella että se on päästötöntä niin tässä viedään se ohjaavuusvaikutus kokonaan pois ja tämä on minun mielestäni se filosofia joka kaikkien näitten muitten negatiivisten asioitten päälle ei sovi tähän

kun käytiin tätä keskustelua edustaja östmanin kanssa niin toin sen esille että se voi myöskin aiheuttaa sen että halutaan sitten jakaa enemmän osinkoja

lakiesityksen hylkäämistä

tämähän ei ole yhteisöveron laskun tarkoitus niin että osinkoja jaetaan sitten enemmässä määrin vaan että tehtäisiin investointeja ja työllistäviä asioita

mutta puheenvuorossa vähän lisää siitä

sen vuoksi nyt lisätalousarviossa olisikin pitänyt antaa kädenojennus myös henkilöyhtiöille kommandiittiyhtiöille toiminimille ja niin päin pois näille yrityksille jotka työllistävät

meillä perussuomalaisillahan on omassa ohjelmassamme alvittoman toiminnan alarajan nosto kotitalousvähennys ja viron mallinen yritysverotus mutta se ei ole kopio viron mallista mutta siihen meidän malliin liittyy sitten työllistämisvelvoite

raportti käyttää sanoja luopumisosaaminen ja poisvalinta joilla se kiertää lakkauttamisen ja käytännöllisesti katsoen säästöt

tämä hallituksen esityshän on ihan hyvä ja on ihan järkevää laittaa sähkökaapelit maantien varteen mutta tässä on nyt sitten otettava kyllä huomioon se että ei pitäisi määrätä tiukkaa aikataulua sille

ei kuulosta ollenkaan pahalta jos vahvistetaan luopumisosaamista ja poisvalitaan tiedekuntia ja yksiköitä vai kuulostiko pahalta

kun tässä tietysti toivotaan että kyllä ne jossain vaiheessa maan alla ovat ja kustannukset sitä kautta laskevat kun niitä ei tarvitse niin paljon huoltaa mutta täytyy ymmärtää se että tästä laitosta tulee mielettömät kustannukset

edustaja kiuru kun te olitte allekirjoittamassa tämän työryhmän tuloksen onko oikein että te täällä hyökkäätte nyt tätä hallitusta ja ministeri stubbia vastaan tässä kun olette allekirjoittaneet saman paperin

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä merituulivoima on tarkoitus laittaa syöttötariffin piiriin ja sen lisäksi merituulivoimalle on tarkoitus myöntää energiatukia

perussuomalaiset katsovat että energiapoliittisten tavoitteiden tukemisessa tulisi suosia syöttötariffien sijaan investointitukia

jos ajattelee myöskin sitä sähköverkon pituutta niin se on jossain siellä itä suomessa kymmenkertainen helsingin verkon pituuteen verrattuna

on paljon vaikeampaa kaivaa se sinne

se on aivan älytön ajatus että jos se aiotaan tehdä niin että se siirretään sähköyhtiöitten siirtohintoihin

ei onneksi sitten päästään taas puhui omista arvoisa puhemies

taaleritehdas joka on yksi alan suurimmista toimijoista on laajentanut toimintaansa muun muassa pikavippibisnekseen

näinhän tätä ei pidä tehdä missään tapauksessa tai sieltä muuttaa minäkin muutan pois sieltä siinä vaiheessa jos sähkö tulee niin kalliiksi

jos nyt hallitus aikoo tehdä vielä niin että tietyssä aikavälissä pakotetaan yhtiöt tämä kaapelointi tekemään niin se käytännössä tarkoittaa että sitten täytyy olla jonkinnäköinen kustannuksien tasausjärjestelmä

kotimaista päästötöntä energiantuotantoa rankaisevasta voimalaitosverosta tulisi mielestäni luopua

hallituksen kaavailema päästöttömälle kotimaiselle tuotannolle kohdistettu voimalaitosvero on perusteeton

merituulivoima on selvästi maatuulivoimaa kalliimpaa rakentaa ja merituulivoimahankkeita tukemalla tuemme alaan liittyvää suomalaista teknologiaa

koska merituulivoima on kalliimpaa rakentaa se ei tarvitse tuotannon tukemista vaan rakentamisen investointitukea

esitetyllä voimalaitosverolla tavoitellaan päästökaupasta aiheutuvan niin sanotun lisätuoton verottamista kun päästökaupan nimenomaisena tarkoituksena on ollut päästöttömän tuotannon tekeminen kannattavaksi fossiiliseen tuotantoon nähden

voimalaitosvero sotii kestävän energiapolitiikan tärkeintä elementtiä pitkäjännitteisyyttä vastaan

itse minä kannatan pikkuisen korkeampaakin rajaa siltä osin

ja sitten yritys olisi vapautettu yhteisöverosta jos tästä yrityksestä ei nosteta osinkoja ja käytetään se sitten esimerkiksi yrityksen investointeihin

vero on vakava heikennys jo nyt vaikeasti ennustettavaan toimintaympäristöön ja se on ennakkoon jo vaikuttanut sijoittajien näkemykseen suomen maariskistä

syöttötariffin saaminen ei edellytä merituulikohteissa käytetyn teknologian korkeaa kotimaisuusastetta joten tuen hyöty hyvinkin valuu ulkomaalaisille yrityksille

korkeampi työllisyysaste on sellainen asia jolla ratkaistaan monta ongelmaa myöskin eläkejärjestelmässä olevia ongelmia ja verotulojen vajausta valtiontaloudessa

kotimaista merituulivoimateknologiaa voidaan edistää huomattavasti paremmin kertaluontoisilla investointituilla sekä alan yrityksien t k toimintaa tukevilla suorilla yritystuilla

siten esityksen perusteluissa esitetty väite ettei vero vaikuttaisi uusiin investointeihin on täysin perusteeton

voimalaitosvero rankaisisi erityisesti vesivoiman tuottajia suhteettomasti

merituulivoimalle myönnetään jo investointitukia ja yritystukiemme nykyistä voimakkaampi kohdentaminen merituulivoimaa kehittäviin yrityksiin ei vaadi lainmuutosta tosin se ei ole kovin järkevää

mitä tulee tupakointisairauksiin niin tietenkin se on yhteiskunnalle iso kuluerä minkä tupakka aiheuttaa näitten sairauksien vuoksi mutta sitten kolikon kääntöpuoli on se että jonkun verran kyllä sitten säästetään myöskin eläkemenoissa

yleisesti ottaen kun harkitaan merituuliteknologian kehittämiseen suunnattavan tuen määrää on myös syytä ottaa huomioon että suomeen on rakennettava jääolosuhteet kestäviä voimalaitoksia joille ei taas ole merkittävää globaalia kysyntää

mutta kaiken kaikkiaan kannattaa ja pitääkin seurata jatkossa sitä miten harmaa talous ja salakauppa sitten yli eu rajojen jatkossa kehittyvät

voimalaitosvero voi olla erittäin vaarallinen ennakkotapaus suomalaiseen teollisuuteen investointeja harkitsevien toimijoiden näkökulmasta

arvoisa puhemies

jos joku viesti tästä salista tänä iltana lähtee niin olkoon se sitten se että keskusta hyväksyy kuntien valtionosuusleikkaukset hallituksen rinnalla

on myös suuri riski että eu komissio edellyttää myös kotimaisen yhteistuotannon siis sähkön ja lämmön yhteistuotannon verottamista eun kilpailulainsäädännön mukaisesti

vastalause jätettiin talousvaliokunnan e

voi olla että chp voimalat tulevat verotuksen piiriin nimenomaan kilpailuneutraliteettivaatimuksen johdosta

tästä on kysymys

hallitusohjelmassa todettiin säädettäväksi windfall vero vesi ja ydinvoimalle

on hälyttävää kuinka vähäisellä harkinnalla hallitus riskeeraa myös muut tärkeimmät kotimaisen päästöttömän tuotannon lähteet

te ette esitä mitään

nyt tarkoitan sitä että teillä ei ole sitä esitystä ollenkaan ja kuka on nolla tai mikä on nolla siitä voi jokainen vetää omat johtopäätöksensä

mikäli tällainen kilpailuneutraliteettinäkemys ja eun kautta tuleva määräys johtavat siihen että nämä muutkin yhteistuotanto energiantuotanto joutuvat verolle niin tämä olisi selvitettävä ennen kuin tätä hallituksen esitystä viedään loppuun asti

nyt kun kuuntelee tätä keskustelua ja näitä hallituspuolueen edustajia kyllä tämä on tämmöistä vesitetyn lain puolustelemista

työn tarjonnan lisäämisestä

olkoon se termi mikä tahansa minä ymmärrän että me ratkomme ongelmia sillä että meillä on työpaikkoja eli tarjotaan työtä ihmisille